kun hallitus teki nämä linjaratkaisut nämä joita monesti tässäkin salissa kysyttiin kyselytunneilla ja muuten niin eikö tässä ollut aihetta antaa tiedonanto ja ilmoittaa että nämä ratkaisut hallitus on tehnyt

eli jos tätä katsoisi ainoastaan nyt tässä laissa esitettyjen perustelujen kautta niin se tästä näkökulmasta saattaisi puoltaa rekisteröityjen parisuhteiden adoptio oikeutta mutta siinä on tietysti monta muutakin asiaa ja ne on syytä arvioida jatkossa niin kuin valiokunta sanoo

sen takia pidän tätä prosessia demokraattisena ja myöskin eduskunnan kannalta oikeutettuna ja hyvä että tämä tässä vaiheessa tuotiin näiden isojen linjaratkaisujen jälkeen tänne eduskuntaan

eli tämän halusin tuoda tässä esiin että jos me keskustelemme niin monesti tämä menee tunteen puolelle niin kuin politiikassa tosin toki saa mennä

voi sanoa että valiokunta on tässä omassa mietinnössään mennyt erityisesti tämän enimmäisikärajan osalta niin pitkälle kuin mahdollista ilman että se on laissa poistettu

jos sitä katsotaan lapsen kannalta niin että mahdollisimman pitkään varhaisnuoruuteen asti on suuri todennäköisyys saada pysyvät vanhemmat niin tämä perustelu ontuu tässä suhteessa

näin ollen tämä päättelyketju ei tässä ole aivan aukoton ja sen takia lakivaliokunta niin kuin sanottu on mennyt niin pitkälle kuin mahdollista ilman että sitä varsinaista lainkohtaa on muutettu

poikkeuksia tänne on laitettu ja nyt täytyy katsoa miten tämä muovaa käytäntöä ja sen takia oikeusministeriön on todella syytä paneutua tähän seuraamiseen erityisesti tämän enimmäisikärajan osalta

arvoisa puhemies

kun täällä monissa keskustan puheenvuoroissa on peräänkuulutettu kasvua ja lukaisin tuossa pikaisesti sen osan keskustan vaaliohjelmasta niin totean että ei sielläkään kyllä hirvittäviä kasvun eväitä ole

kysyisin vielä tähän viimeiseen asiaan liittyen liikenneministeriltä kun tässä oli suurten kaupunkien joukkoliikennetuki esillä onko teillä arviota minkälaisia resurssikohdennuksia sinne oltaisiin laittamassa koska siellä on todella huutava pula

kun tätä keskustelua on tänään kuunnellut ja sitten taisi tässä keskustelun kuluessakin taas vilahtaa se vanha fraasi että perussuomalaiset on työnväenpuolue ilman sosialismia niin tämän keskustelun jälkeen kyllä minusta se kuuluisi niin että kyseessä on työväenpuolue ilman realismia

nimittäin perussuomalaiset kyllä osaavat piirtää jos viipaloimme ajan ja katsomme tämänhetkisen tilanteen hyvin värikkäin sanakääntein ongelman mahdolliset pahat tai entistä pahemmat skenaariot minkä jälkeen analyysi päättyy ja siitä sen realismin pitäisi vasta alkaa

lähdetäänkö tuonne vantaalle metson venttiilitehtaalle josta lähtee siis venttiileitä maailmalle ei ainoastaan eurooppaan paljon eurooppaan vaan maailmalle

kun kyseessä on semmoinen ala joka on erittäin riippuvainen investoinneista maailmassa niin lähdetäänkö sinne kertomaan ja miettimään sitä skenaariota mitä tapahtuisi jos esimerkiksi annetaan euroalueen hajota tai irrottautuisimme eurosta tai annettaisiin tämän koko korttitalon luhistua

luulen että kun pääsisimme siihen pisteeseen jossa analysoisimme metson erikoisventtiileiden tilauskantaa ja sen vaikutuksia suomalaisten duunareiden työpaikkoihin niin silloin realismia mukaan tulisi ja analyysi saattaisi vähän muuttua

arvoisa puhemies

kun täällä on tivattu nyt jo oppositiolta varjobudjettia siis ennen kuin me olemme nähneet edes yhtä budjettiesitystä hallitukselta niin ymmärrän paitsi jalonen vanhanen ministeri rehn satonen ja niin edespäin että tämän uuden hallituksen alku on ollut tässä hieman horjahteleva

mutta tämä soinin jylinä täältä varmasti kuului pitkälle

kyllä me tietysti kaikin voimin täältä oppositiosta olemme jos te tulette järkeville linjoille valmiita tukemaan mutta ehkä voi olla liikaa se että ensin oppositio tekee varjobudjetin jotta hallitus voi ottaa siitä mallia

jo tänään olemme saaneet kuulla että perussuomalaistenin hinnan tai

kuu perussuomalaisten innoittajia ovat uusliberalisminaikaiset soihdunkantajat ja nyt sitten näyttää siltä että mikäli soinin ja perussuomalaisten skenaario ja toive toteutuu siitä että pankkeja alkaa kaatua niin sampo ja nordea ovat jo valmiiksi siellä saneeranneet duunareita pihalle niin että voidaan sitten halvalla niitä pankkeja ostaa

mutta kuten etlan johtaja maliranta on todennut hallituksen päätökset vievät täysin toiseen suuntaan

nämä liikennehankkeet jotka edustaja alatalo täällä leikataan vähentävät työllisyyttä

oletteko valmiita luopumaan kiristyspaketista

sen tavoite on kaataa hallitus

kysyin jo keskustan kuntauudistuksesta tekemän välikysymyksen kohdalla onko se että hallitus suunnittelee uudistusta ja se että valtiovarainministeriön nettisivuilla oli tilastokeskuksen työssäkäyntiaineisto aihe että hallitus saa kaatua

nyt kun komissio niin kuin edustaja mäkipää tässä äsken sanoi suunnittelee eurobondeja joita suomi vastustaa niin sen vuoksi nyt suomen hallitus ansaitsee kaatua kun me emme kumminkaan pysty niitä vastustamaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tai kun ekp joka on itsenäinen pohtii mennäkö markkinoille vaiko ei mihin meillä ei ole sanan sijaa tässä salissa niin ansaitseeko sen takia hallitus kaatua

uudistettua

tässä taisi käydä niin että vaaleissa kansa osti keskustan vaaliohjelman

tuli kokoomuksen ohjelma

ja kun viime päivinä on käyty paljon keskustelua siitä mikä hallitus saa päätöksiä aikaan ja mikä ei niin tässä meillä on jälleen yksi hyvä esimerkki siitä kuinka takavuosina aivan väistämättömiä ja välttämättömiä päätöksiä on jätetty tekemättä

mutta miten siihen päästään kun te leikkaatte työllisyysmäärärahoja viidenneksen viivaatte yli työllisyyttä ja elinkeinoelämää tukevat hankkeet leikkaatte tutkimuksesta ja tuotekehityksestä

sinänsä on hyvä että tässä käsittelyssä niin kuin kahdella edellisellä kaudella keskusta pitää linjansa

mutta ainakin siinä vaiheessa jo sijoittajavastuuta olisi pitänyt ryhtyä noudattamaan koska sitten sen jälkeen kun pekkarinen syytti hallitusta vätystelystä siitä että annetaan aikaa silloinhan sitä aikaa ostettiin

itse asiassa aivan keskeinen kysymys joka määrittelee sitä miten tähän uudistukseen pitää suhtautua asia joka tässäkin keskustelussa on vilissyt moneen kertaan on onko valtionosuusjärjestelmä kuntien rahoitusjärjestelmä vai palveluiden rahoitusjärjestelmä aivan olennainen kysymys siis onko valtionosuusjärjestelmä kuntien vai niiden peruspalveluiden rahoitusjärjestelmä

nyt sitten kun täällä on kiistelty suomen kokonaisvastuusta täällä ikään kuin simsalabim helppona ratkaisuna tarjotaan ekpn roolin kasvattamista

voi olla että tämän tien päässä on se ja todennäköistä onkin että ekptä tarvitaan tässä mutta sillä piikillä ei ole kattosummaa

eli jos lähdemme loogisesti täällä liikkeelle puhutaan suomen vastuiden rajaamisesta puhutaan ervvstä ja evmstä ja siitä kuka kävi tekemässä päätöksen ja kattamassa sen pöydän jota me täällä nyt nielemme niin ei ole tässä suhteessa sitten välttämättä ihan samalla tavalla loogista vaatia ekpn roolia

aloitetaan vaikka täältä keskustan vastalauseesta jossa todetaan että uudistus on sinänsä piper joka uudistus sinänsä sekä kriteereiden karsiminen eivät kuitenkaan saa olla itsetarkoitus varsinkin jos lopputulos on valtionosuusjärjestelmän perusperiaatteiden vastainen

ja nyt vastaus tähän kysymykseen

valtionosuusjärjestelmä on peruspalveluiden rahoitusjärjestelmä ei kuntien rahoitusjärjestelmä niin kuin esimerkiksi edustaja heikkilä täällä äsken totesi

se ei ole enää pitkään pitkään aikaan ollut aidosti palvelujen rahoitusjärjestelmä

sen kriteerit ovat vanhentuneita

voiko näillä kriteereillä ottaa huomioon niitä peruspalveluja joita kuntien tänä päivänä on järjestettävä ja ottavatko ne kustannuksia millään tavalla huomioon

ja kun vertaamme nyt näitä kahta esitettyä mallia ja nykyisin voimassa olevaa mallia ja jos kritisoidaan nykyisin voimassa olevaa mallia niin pitää myös esittää kysymys onko nykyjärjestelmä oikeudenmukainen

kun keskustan vastalauseessa todetaan että hallitus loukkaa kuntalaisten yhdenvertaisuutta nyt tässä esityksessä niin voin sanoa että pikemminkin nykyinen järjestelmä kuntalaisen ja peruspalvelujen kannalta loukkaa yhdenvertaisuutta

otetaan esimerkki

niissä kunnissa joissa esimerkiksi kansansairauksien ja geeniperimänä tulevien sairauksien takia kuollaan nuorempina mahdollisuudet järjestää palveluja usein itä suomessa ovat merkittävästi heikommat

näin ollen kun täällä edustaja heikkilä niin ikään totesi että nykyjärjestelmä perustuu todellisiin kriteereihin niin kyllä ne kriteerit ovat todellisia mutta auttamattoman vanhentuneita eivätkä enää vastaa kuntien peruspalvelujen rahoitukseen ja siihen mitä kunnissa tarvitaan

olen oppinut arvostamaan edustaja tölliä sovinnollisena ja monesti erittäin viisaita ja kauaskatseisia näkemyksiä esittävänä edustajana mutta en olisi nyt uskonut että hän tähän samaan lauluun lähtee nyt mukaan jota tässä salissa on jo kuultu

perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota muutamaan asiaan ensinnäkin siihen että kun nyt on tulossa sote ja nämä muut uudistukset niin ensiksi pitäisi katsoa ne ja sitten vasta rahoitusjärjestelmä

eduskunnan pelisääntöjen mukaan me tuomme oman vaihtoehtobudjettimme heti kun eduskunta päättää että se voidaan käsitellä ja me olemme sen kertoneet täällä monta kertaa

koko tämän kolme vuotta hallituskauden aikana valiokunnassa ja muualla on käynyt asiantuntijoita jotka ovat sanoneet että ei kuntauudistusta voi viedä eteenpäin ei sote uudistusta voi viedä eteenpäin ennen kuin on rahoitusjärjestelmä tiedossa

olemme esittäneet vaihtoehtoja alkaen näistä raideliikenteen leikkauksista päätyen sitten kaikkiin niihin reformeihin muun muassa tähän soteen

ja minusta tässä olennaista on nyt se olemmeko me kaikki samaa mieltä riippumatta siitä olimmeko hallituksessa vai oppositiossa ennen vaaleja ja sen jälkeen siitä että sote olisi järkevää viedä parlamentaarisesti maaliin vai emmekö

ja kun edustaja lohi täällä totesi että ei pitäisi viedä eteenpäin kun sotessa on sovittu että rahoitus sote alueelle tulee painotetun kapitaation perusteella niin katsotaan esimerkiksi kuntaliiton lausunto jossa on todettu että käytetään nyt hyviä vos kriteereitä myös tässä sote mallissa

eli kun me nyt hyväksymme tämän järjestelmän täällä todennäköisesti ensi viikolla niin tästä saamme hyvät kriteerit joita voimme sitten käyttää perusteena kun rahoitetaan sote palveluja

työpaikkaomavaraisuudella toisin kuin edustaja lohi sanoi ei ole tarkoituskaan näitä peruspalveluja rahoittaa vaan nimenomaan niitä alueellisia infrakustannuksia

ja jos katsotaan mihin kuntiin suurin osa infrainvestoinneista ja niiden aiheuttamasta kunnallisvelasta on kertynyt viime vuosina niin voi sanoa että ainakin kymmenen kertaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ja vielä mitä tulee tähän argumenttiin että jos sitten työttömyys kohtaa aluetta ja sen takia nyt sitten tämän kriteerin osalta kunta saa vähemmän rahaa niin juuri tämän takia nyt uudessa valtionosuusjärjestelmässä on muun muassa työttömyyskriteeri joka sitten korvaa niitä työttömyydestä aiheutuneita kustannuksia jotka tulevat sinne peruspalveluihin

niin ikään sitten jos sairastavuus lisääntyy se tulee myös tätä kautta

sitten kysymys

pitääkö ylipäätänsä keskustan mielestä kun ei ole esitetty muuta kriteeriä tilalle korvata kaupungeille valtionosuusjärjestelmässä kustannuksia jotka aiheutuvat infrarakentamisesta

kuuluuko näistä ylipäätänsä saada korvauksia vai ei fakta on se että suurin osa infrakustannusten lainakannan kasvusta on tullut juuri niihin kaupunkeihin joissa työpaikkaomavaraisuus on ollut korkea

ensinnäkin tämä hallitus on tehnyt ne jos voi sanoa leikkaukset oikeudenmukaisemmin kun on vähennetty prosenttia eikä indeksiä

toiseksi kysymys

jos ajatellaan että nyt tätä ei voisi tehdä koska on tehty leikkauksia niin ajatellaanko että valtionosuusjärjestelmä voitaisiin tehdä vain silloin kun on lisää rahaa laittaa tähän järjestelmään

jos tämä on kanta niin voi olla että tämä uudistus jäisi silloin pitkäksi pitkäksi aikaa tekemättä

totean vielä lyhyesti näistä infrahankkeista kun ne nyt liittyvät tähän käsissä olevaan mietintöön nimenomaan tämän työpaikkaomavaraisuuden osalta

mutta jos katsotaan kuntien omarahoitusosuuksia näissä hankkeissa niin kyllä ne näissä kasvukeskuksissa ovat paljon paljon suuremmat kuin muualla suomessa tai haja asutusalueilla

vielä mitä tulee pisara rataan ei kysymys ole siitä että saadaan helsinkiin kolme asemaa lisää vaan kysymys on siitä että saadaan koko maan ratakapasiteettia lisättyä täsmällisyyttä parannettua kun saadaan purettua helsingin ratapihan ruuhkat ja sinne tulevat vain kaukojunat

tässä on ennen kaikkea kyse koko maan hankkeesta aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi finavian investoinnissa josta hyötyvät myös maakuntakentät kun liikenne lisääntyy

tässä mielessä mielestäni tämä pekkarisen tapa asettaa vastakkain pääkaupunkiseudun hankkeet muun suomen kanssa on valitettavan valitettavan vanhanaikainen

vaikka omalta osaltani tämä periodi oli lyhyt niin voin kyllä yhtyä näihin ja erityisesti tämän hankkeen osalta jota aikaisemmin on yritetty mutta joka vasta teidän aikananne saatiin maaliin

arvoisa puhemies

ensinnäkin ensiksi

tulopaikka

ei voi riittävästi korostaa sen tärkeyttä että valtiovarainvaliokunta lisäsi helsingin hallinto oikeuteen näitä resursseja

vaikka turvapaikkahakemusten määrät ovat laskeneet niin suurin lasku johtuu nimenomaan siitä että eun sisältä tulevien hakijoiden määrä on laskenut ja sitten jos katsotaan näitä käsittelyaikoja valitusaikoja ja muita niin on pientä laskua mutta jäljelle ovat jääneet kolmansista maista tulevat turvapaikanhakijat joista lähes kaikista kielteisistä päätöksistä valitetaan

tämän takia jos puhutaan vain turvapaikanhakijoista kokonaisuudessaan antaa ehkä vähän ruusuisen kuvan tästä nykytilanteesta se että turvapaikanhakijoiden määrät ovat laskeneet

lupaatteko sen tässä eduskunnan edessä

eli tavallaan sinne jää se porukka joka vaatii sitä tutkintaa enemmän ja usein myös ne joiden osalta tämä prosessi kestää pitempään

sitten mitä tulee tähän sisäiseen turvallisuuteen arvoisa puhemies niin toki kun olemme sisäasiainministeriön hallinnonalan osalta keskustelemassa se painottuu nimenomaan viranomaisiin ja nimenomaan poliiseihin mutta kyllä jos laajaa turvallisuuskäsitettä ajatellaan ja nimenomaan tehdään kysely kansalaisille mitkä tekijät vaikuttavat turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen niin tästä keskustelusta voisi saada ehkä vääristyneen kuvan

ehkä tähän viimeiseen voi sanoa että jos tänne eduskuntaan saadaan esimerkiksi edustaja sarkomaan ja kumppaneiden tuella samantyyppinen valmistelukoneisto niin varmasti pääsemme tähän samaan aikatauluun siis samankokoinen valmistelukoneisto kuin hallituksella

toki poliisin läsnäololla on iso merkitys mutta esimerkiksi vantaalla monissa lähiöissä tehdyissä tutkimuksissa on todettu että valaistus se miten valaistus on järjestetty omilla kaduilla on merkittävin tekijä ihmisten turvallisuudentunteeseen mitä tulee kotikulmille

toistaiseksi joudumme tyytymään sikäli viime kaudella viime kauden puhemiehen ja puhemiehistön ansioilla kyllä parannettuun koneistoon näistä tietopalveluista

tämä puoli tietysti luonnollisestikaan tässä keskustelussa ei ole korostunut mutta ei myöskään pidä luoda sellaista mielikuvaa että kansalaisten turvallisuudentunne parantuisi merkittävästi jos esimerkiksi yhtäkkiä keksisimme jostain rahaa saada lisää poliiseja

ja ensinnäkin tähän

että kyllä tämä on kokonaisuus arvoisa edustaja

mutta toteaisin vain että ministeri jätti mainitsematta perustuslakivaliokunnan lausunnosta tämän kohdan joka koskee nimenomaan tätä parlamentaarista valmistelua siis valmistelutyötä ja minulle jäi kyllä korkeita odotuksia kun ministeri totesi että ensimmäinen kokous määrittelee suuntaa

nythän oleellista on henkilömäärä

voitteko tarkentaa

tässä suhteessa tilanne muuttuu haastavammaksi

se miksi taso on saatu pidettyä korkealla viime vuosina johtuu siitä että porvarihallituksen loppukaudella poliisilaitokset pystyivät käyttämään näitä siirtomäärärahoja tai niitä vanhoja ylijäämiä jotka siellä olivat ja niin sanotusti riskillä mentiin eteenpäin

ja vaikka meillä ei olisikaan mitään säästöjä hallitusohjelmassa tälle hallinnonalalle niin siitä huolimatta olisimme tässä tilanteessa ja näissä keskusteluissa missä olemme

mutta niin kuin sanottu jos sinne kentälle menee eri poliisilaitosten päälliköiden edustajien kanssa juttelemaan niin kriisitietoisuuttakin on olemassa mutta jos jotain siellä toivotaan joululahjaksi jos voi näin sanoa niin se on todella se että rahoituksessa nähtäisiin pitkäjänteisyys

meillä on aivan väistämättä edessä se että poliisimiesten ja naisten määrä tulee vähenemään mutta tämmöisen tempoilun sijaan näiden keskustelujen perusteella ensimmäisen kauden kansanedustaja on saanut kuvan että monesti näitä eduskunnassa on korjattu tässä tilanteessa jossa elämme taloudellisen epävarmuuden aikaa olisi tärkeää antaa koko kehyskaudelle selkeä näkymä eri poliisilaitoksille määrärahakehityksestä

hyvän puheenvuoron jälkeen on aina vähän suuremmat paineet tulla tänne pönttöön mutta yritetään nyt kuitenkin

kyllä aivan oikein etenkin suurimmissa kuntaliitoksissa niin kuin olemme havainneet ensimmäiset vuodet noin viisi vuotta johtuen siitä jos saan hetken aikaa vielä puhua edustajat tölli ja tossavainen että palvelutaso palkat kaikki muut harmonisoidaan nykylainsäädännöllä kyllä se lisää kustannuksia joksikin aikaa

sen jälkeen on tietysti mahdollista että jos kuntaliitos toteutetaan fiksusti niin sieltä alkaa sitten tulla etuja niin kuin on ehkä monissa kunnissa nähty

eli itse asiassa jos me nyt katsomme milloin tämä väestöllinen huoltosuhde on heikoimmillaan niin nyt on viimeinen aika viedä tämä prosessi läpi jotta sitten siinä tilanteessa kun se huoltosuhde on heikoimmillaan meillä nämä hyödyt mahdollisista uudistuksista ovat parhaimmillaan